me tarvitsemme espoon kaupunkiratakorjauksen ja me tarvitsemme myöskin riihimäen ratakorjauksen ja vasta nämä yhdessä muodostavat hyötysuhdetta enemmän tulee sitä hyötyä

lähtökohtana tässä uudessa asiassa on se että meillä olisi niin vahvat kunnat että ne pystyvät hoitamaan sekä erikoissairaanhoidon että perusterveydenhuollon kunnissa ja kuntien toimesta

kyllä me sen tiedämme että eivät välttämättä kaikki ole niin vahvoja peruskuntia että ne pystyvät sitä tekemään mutta kyllä nyt on aivan väärää tietoa se että pilkotaan joitakin palveluja

niidenhän pitää olla sellaisia hankkeita joita kansallisesti ensin tuetaan elikkä rahat pitää löytyä ensin kansallisesti mutta se kannattaa hyödyntää

meillä on juuri yksityisteistä tehty selvitys miten siellä pitäisi hallinnollista taakkaa vähentää jotta sinne pystytään erilaisia toimintoja tekemään mutta kyllä ne rahaakin tarvitsevat ja valitettavasti on jouduttu näistä yksityisteistä vähentämään

kiitos

myönnän tässä vaiheessa vielä kolme vastauspuheenvuoroa

nämä kolme henkilöä ovat edustajat meri mikkonen ja siren

asia

arvoisa herra puhemies

haluan kuitenkin nyt tässä erityisesti teille jotka epäilitte että on kysymys pakkoliitoksista vielä kerran sanoa että kysymys ei ole pakkoliitoksista

kysymys on laista ja lakimuutoksesta jolla varmistetaan se että ne selvitysavustukset voidaan hyödyntää määrättyyn päivään mennessä

puhujalistaan

onko se edes pakkoselvitystä

mielestäni ei

mutta tällä luodaan mahdollisuudet että on joku päätöspäivä mihin mennessä olisi nämä selvitykset hyvä olla jotta ne rahat jotka on varattu näihin selvityksiin ja mahdollisesti vapaaehtoisiin liitoksiin voitaisiin sitten hyödyntää

arvoisa puhemies

minä olen edelleen sitä mieltä että me tarvitsemme niitä selvityksiä siitä syystä että kunnat saisivat tietää päättäjät saisivat tietää ja kuntalaiset saisivat tietää missä mennään

siellä saattaa olla yksi lääkäri terveyskeskuksessa ja se on erittäin haavoittuvaista jos se lääkäri päättääkin lähteä sieltä pois tai sitten hän on sairaana

minä olen verrannut tätä sellaiseen tilanteeseen kun potilaallekin kerrotaan taudin vaikeusaste diagnoosi ja hoitovaihtoehdot ja hän itse valitsee minkä hoitovaihtoehdon hän sitten ottaa

me haluamme nimenomaan vahvistaa sitä hallintoa

tämä on sitä vapaaehtoisuutta ja minä näen että tämä on mahdollisuus tämä on eräänlainen sparraus sille kunnalle ja tämä mahdollistetaan nyt myöskin tällä tavalla

meillä on nyt jo lähestymiskulma se että perusterveydenhuoltoa vahvistetaan erikoissairaanhoidon avulla

ja kun kuntaselvittäjät kuntapäättäjät ovat pyytäneet että missä se menee se takaraja niin tässä se sitten olisi

me tulemme tarvitsemaan jatkossakin näitä erva alueita erityisen vaativan erikoissairaanhoidon vuoksi mutta eivät meillä tulevaisuudessakaan ervat ole enää terveydenhuolto ervoja vaan meillä sosiaali ja terveydenhuolto rakentaa yhdessä sekä perustason hallinnon että sen erityisen vaativan palveluhallinnon

nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

keskustelua

di ri

sen verran vielä sanon tuosta omasta ajattelustani että minä olen peruskuntien kannattaja mutta sitten ymmärrän senkin että jos ei ole vahvoja isoja peruskuntia jotka pystyvät esimerkiksi erityisen vaativia hoitoja tai erityisen vaativia toimia toteuttamaan tai sitä sote integraatiota minkä kannattaja olen ollut viime kaudesta lähtien kun itse käynnistin tätä nimenomaan integroitua palvelujärjestelmän kehittämistä niin minä olen ehdottomasti sitä mieltä

nyt otan esimerkin terveydenhuollosta kunta yhteistoiminta alue sairaanhoitopiiri ja erva mihin ihmeeseen me tarvitsemme nelitasoista hallintoa näin pienessä maassa kun me voimme hoitaa sen jopa kahdella että on kunta ja sitten erva tai sitten joillakin alueilla että meillä on kunta sote alue ja sitten erva

olen aivan samaa mieltä mitä edustaja anttila on että forssan malli on kunnon malli ja sitä pitää tukea että se lähtee roihahtamaan ja saa vauhtia siitä ja siitä lähdetään liikkeelle

mutta sitä että unohdetaan kunnat täysin tällaisessa tilanteessa ja kunnalle tulee vain maksajan rooli minä pidän hyvin erikoisena juttuna

kyllä valtionosuusleikkaukset ovat olleet rankkoja kunnille ja nyt valtiovarainministeriö toi nämä kaikki laskelmat valtionosuuden muutokset valtionosuuden leikkaukset ja nämä sote laskelmat yhteen koska sehän niiden kuntien nyt tarvitsee tietää mitä tämä tarkoittaa

tämä oli minulle tietysti uutta luettavaa koska minä olen tästä puhunut jo aikaisemmin mutta minä olen iloinen että te olette tulleet sille samalle kannalle millä itsekin olen että ihan näin tämä ei voi mennä

olin eilen kuopiossa siellä rossin kotikaupungissa ja siellä olivat koko sen alueen päättäjät me olimme tällä kuntalakikiertueella jossa puhuttiin myöskin tulevaisuuden kunnan roolista ja kyllä siellä oli huolestuneita ihmisiä

siitä syystä minä peräänkuulutan tätä että se kunnan rooli on nyt mietittävä tässä uudessakin tilanteessa ja me olemme tässä tilanteessa

olin hieman hämmästynyt siitä että täällä pillastuttiin niin kerta kaikkiaan siitä että kuntaministeri on käynnistänyt keskustelun tulevaisuuden kunnasta

sitten puhujalistaan

minä näen että kunnalla on edelleen merkitystä edelleen tarvitaan kuntia ja edelleen tarvitaan arviointia siitä miten kuntia voitaisiin kehittää että kunnat säilyisivät tässä meidän yhteiskunnassa

pidän ensiksi tällaisen esittelypuheenvuoron ja sitten debatin jälkeen vastaan moniin niihin kysymyksiin mitä tässä äsken tuli omalle sektorilleni

tällainen porukka on hieman pohtinut tätä umpihankihiihtoa eteenpäin eli pohtinut mikä se kunta tulevaisuudessa on ja hehän päätyivät siihen jos olette katsoneet tätä meidän tiedotettamme että erilainen kuntamalli eri puolille suomea

minä olen peruskuntien kannattaja ja pyrin välttämään kuntayhtymiä

en sano etteivätkö ne joskus voisi hyvinkin toimia mutta olen sitä mieltä että siinä katoaa nimenomaan se kuntademokratia ja hallinnon tasoja tulee lisää mutta totean että niitäkin tarvitaan kiitosta keskusteluun pää asia lähetetään hallintovaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan

kiitos

rokotteen arvioidaan vähentävän merkittävästi pneumokokkitaudeista aiheutuvia sairaalahoitoja poliklinikka ja terveyskeskuskäyntejä sekä lasten vanhempien työstäpoissaolopäiviä

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan

vaikeavammaisten tulkkauspalvelujen siirtäminen kansaneläkelaitoksen tehtäväksi tapahtuu ensi vuonna syyskuun alusta alkaen

arvoisa herra puhemies

en vielä osaa sanoa teille koska meillä nyt juuri käynnistyy asiantuntijatyöryhmä joka pohtii sitä ja olen antanut tehtäväksi että vuoden loppuun mennessä meillä pitäisi olla mietittynä se koska sitten pitää tehdä niitä lakimuutoksia ja näitä

tavoitteena on kuitenkin se että ne jotka eniten tarvitsevat lääkkeitä ja joutuvat käyttämään niitä sairautensa vuoksi paljon eivät tästä joutuisi vaikeampaan tilanteeseen

avo ja laitoshoidon rajan poistamista ehdotetaan jatkettavan siten että laitoshoidossa oleville eläkkeensaajille ja vammaisetuuksien saajille maksettaisiin vammaisetuisuuksia ensi vuoden alusta lähtien

asia

tässä nimenomaan lähdetään tästä ajattelusta että lääkekorvausjärjestelmä pitkällä juoksulla korjataan vielä kaiken kaikkiaan semmoiseksi että niitä jotka paljon joutuvat käyttämään lääkkeitä sairautensa vuoksi enemmän tuettaisiin mutta se on sitten pidempi juttu

peruspäiväraha työmarkkinatuki asumistuki toimeentulotuki auttavat nuoria myöskin opintotuet ja nämä mutta ymmärrän oikein hyvin että nuorilla on erittäin vaikea tilanne ja varsinkin sellaisilla jotka ovat perheellisiä erityisesti heillä mutta tällä perusturvan korotuksella yritetään nyt auttaa myös heitä

asia

edustaja niikko

sitten viitaten kysymykseen vattin tutkimuksesta niin on ihan totta että tämä vattin tutkimus vaatii hieman vielä tarkennuksia siitä kenelle erityisesti kohdentuu

me seuraamme koko ajan sitä että itä mitä lapsiperheet miten koska köyhyysloukussa ovat yleensä lapsiperheet yksinhuoltajat ja monilapsiset perheet ja myöskin eläkeläiset

olen ylpeä siitä että myöskin te olette onnellisia tästä

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään hallintovaliokuntaan

keskustelua ei syntynyt

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto

sosisaali ja terveysministeriön talousarvioesityksessä satsataan sosiaali ja terveydenhuollon kehittämiseen ja pienempien eläketulojen varassa elävien toimeentulon ja perusetuuksien ostovoiman turvaamiseen

asia

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan jolle muut valiokunnat voivat antaa lausunnon viimeistään kahdeskymmeneskolmas kymmenettä kaksituhatta

sosiaali ja terveydenhuollon kehittämistä jatketaan merkittävällä lisäyksellä

viisitoista mennessä

arvoisa herra puhemies

alusturvallisuuden valvonnasta annettua lakia koskevilla ehdotuksilla on pääsääntöisesti tarkoitus panna täytäntöön eu lainsäädännön muutosten kansallista lainsäädäntöä edellyttävät säännökset

vaikka laki ensimmäisenä vuonna aiheuttaa kustannuslisäyksiä niin kyllä se sitten sisältää paljon useita elementtejä jotka pidemmällä aikavälillä muodostavat merkittäviä kustannussäästöjä

muutokset koskevat erityisesti ilmoitusmenettelyä jos aluksella suoritettavassa tarkastuksessa havaitaan merkittäviä puutteita laivaväen asumis ja työskentelyolosuhteissa

myös valtakunnallisen sähköisen potilastietoarkiston ja lääkemääräyksien toteutus sekä sosiaalihuollon sähköisen asiakirjahallinnan kehittäminen tuovat huomattavia säästöpotentiaaleja sosiaali ja terveydenhuollon tulevaisuuteen

hallituksen esityksessä esitetään myös muutoksia laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain ja aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain todistus ja turvallisuuskirjoja koskeviin säännöksiin

jatkossa myös kansainväliset luokituslaitokset voisivat liikenteen turvallisuusviraston lisäksi antaa alusten turvallisuus ja todistuskirjoja

arvoisa puhemies

alusten teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain vuokravenettä koskevan määritelmän piiristä esitetään tässä esityksessä poistettavaksi soutuveneet

tämän seurauksena esimerkiksi lapissa lohensoudussa käytettäviä niin sanottuja teno veneitä koskevat turvallisuusmääräykset lieventyvät

soutuveneen kuljettajaan ei enää myöskään sovellettaisi kyseessä olevien lakien mukaisia pätevyysvaatimuksia

arvoisa puhemies

keskustelua keskustelu on päättynyt ja lähettänyt ulkoasianvaliokunta e